minä olen edustaja mäkisalo ropposen kanssa ihan samaa mieltä siitä että hyvän vanhuspalvelulain ongelma on siinä että niitä sinne kirjattuja säännöksiä erityisesti sen toimintakyvyn arvioinnin ja palvelusuunnitelman ja sitten sen päätöksenteon ja toimeenpanon osalta ei noudateta isossa osassa kunnista

nyt kun tämä ulkoinen maailmamme on sellainen kuin tästä kehysasiakirjasta käy ilmi minkä me tietysti oikein hyvin muuten itsekin tunnemme niin nyt kai voisi odottaa että tässä asiakirjassa linjattaisiin politiikkaa linjattaisiin ne linjat joilla valtion voimavaroja käyttämällä päästäisiin mahdollisimman hyvin ja terveesti ja oikeudenmukaisesti näistä laman uhkakuvista

arvoisa puhemies

katajalle tekisi mieli sanoa että minäkin arvostan sitä että hälytystiet pysyvät vapaina ja pihoille eivät pysäköi sellaiset ihmiset parkkiruutuihin jotka eivät sinne kuulu

vastaan edustaja louhelaiselle kun kerran pyysitte vaikka en nyt kerrokaan yksityiskohtaisesti mitä työryhmässä on keskusteltu mutta voin todeta että sieltä toimeenpanolain siitä pykälästä josta on luettavissa mihin sote alueeseen mikin kunta sijoittuu sieltä perusteluista löytyvät ehkä ne yleisimmät perustelut siitä minkälaisia haluja siellä päijät hämeessä on ollut

mutta kehitys kehittyy ja pelkään pahoin että tällä tiellä ei hyvää seuraa suomalaiselle työeläkejärjestelmälle eikä muullekaan lakisääteiselle julkiselle järjestelmälle siitä ei hyvää seuraa

itse asiassa minulla on historiallinen kokemus tällaisen toiminnan estämisestä ja myöskin sanktioitten aikaansaamisesta

jos lapsilisä pysyy ennallaan eli se ei alene ja jos toimeentulotuen hakija on juuri siinä rajalla niin kyllä se silloin pysyy sen toimeentulotuen saamisen yläpuolella ja silloin he jäävät ilman sitä toimeentulotukea

minulla oli väärä käsitys minä voin myöntää sen nyt kun puolustin niin ankarasti sitä että kyllä se nyt ylipäätään kun niitä palveluita sinne kotiin saadaan ihmisille tarpeeksi siellä hoituu

samaan aikaan kun aloitimme tämän saattoi työni

itselleni tämä sote työn perheelleni läheinen ihminen joutui turvautumaan tähän järjestelmään tältä osin ja totesin että niin hyvän lain kuin olemmekin onnistuneet säätämään niin ei se kunta pysty kuitenkaan näköjään joko ei halua tai pysty sitä lakia täyttämään

mutta siis se peruskysymys on se että kun tätä mainostetaan ikään kuin kompensaationa niin sen kompensaation ehtona on köyhyysloukkuun astuminen

mutta kyllä tämän nykyisen järjestelmän vallitessa onnistuimme myöskin sanktioimaan heidän kestämätöntä toimintaansa ja se malli jota perustuslakivaliokunta on mietinnössään esittänyt on minusta todellakin kestävä

mutta sen nyt voi varmaan sanoa että se keskeinen peruste oli se että lahti yksiselitteisesti kuitenkin halusi etelä suomen sote alueelle ja toisaalta kun työryhmä otti sen kannan että ellei jotain erityistä syytä ole sitä kieltää niin sitten voi vaihtaa

siitä olen kanssanne aivan samaa mieltä että tämä koko järjestelmä pitäisi uudistaa niin että tämä toimeentulotukiloukku poistuisi

se ongelma mikä tässä on ehkä laajemmin on minusta se että kun eduskunta säätää lait ja kun tuomioistuimet niitä tulkitsevat niin aina välillä toisinaan on tuntunut siltä että kun itse on ollut säätämässä sitä lakia niin epäilee mitä oikeasti on tullut säätäneeksi jos oikeus tulkitsee tätä tällä tavalla

arvoisa puhemies

lopetan juuri toteamalla että tämän lain ikään kuin taustalla olevat perustelut ne joita ministeri tässä esitteli ovat hyviä ja kannatettavia

kahdeksan halukasta oli ja niistä kuusi pääsi vaihtamaan

meidän tulee pyrkiä edelleen siihen

se on sinänsä ymmärrettävää tietysti koska tässä on vaalit välissä ja voisi olla tietysti kohtuutonta jos jutun vaikka ne on koettavana on vanhan alko ryhtyy se että vanha hallitus ryhtyisi kovin linjaamaan tulevan hallituksen tekosia mutta kyllä valtion talousohjauksessa pitäisi kuitenkin olla pitkäjänteinen linja

toki on meillä sitten tietysti vielä pöyristyttävämpiäkin esimerkkejä kun kela on ryhtynyt tulkitsemaan sitä mitä esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunta on lakia säätäessään tarkoittanut

tämä esitys on huono ja tökerö

ei missään ole määritelty kymmenentuhannen tarkkuudella sitä minkä kokoisia tulee näistä peruskunnista tai niistä alueista jotka terveydenhuollosta tulevat vastaamaan

ja kun me olemme sanoneet että emme ole tällaista säätäneet niin kelan edustajat sanovat että kyllä te olette säätäneet ja sitten on pitänyt säätää laki uudelleen jotta he uskovat

eli varsinainen syy muitten päijät hämeen kuntien seuraamiselle etelä suomen alueelle oli se että lahdelle se mahdollisuus sallittiin ja kun se sallittiin niin piti turvata sitten myöskin se että tuottamisvastuualue säilyy toimintakykyisenä

siinä mielessä sitä ei nyt mitä mitä

valtiovarainministeriön entinen alivaltiosihteeri juhani kivelä väitteli tässä ansiokkaasti valtion tulosohjauksesta ja totesi että erityisesti vaikuttavuuden tuloksellisuuden ja taloudellisuuden osalta talousohjaus ei ole toiminut talousarviolain edellyttämällä tavalla

se on vaan tosiasia

ei se tarkoita että suomessa pitäisi siihen mennä mutta niitten alueitten on oltava riittävän vahvoja että pystytään tarjoamaan myöskin sitä vaativinta erikoissairaanhoitoa

kyllä minä olisin kaivannut tähän tilanteeseen arviota ja myöskin voimavarojen siirtoa valtion eri ministeriöitten kehysten kesken esimerkiksi sen suhteen miten työttömyyttä torjutaan miten työttömyyden uhrien eli työttömien tilannetta parannetaan

kun perustuslaissa sanotaan että se valta on kuitenkin eduskunnalla niin vaikka säätytalolla istui kauhean viisaita ihmisiä runsaasti niin ei nyt kaikki viisaus ollut siellä ja ei niitä kirjoituksia pidä tulkita kuin pyhiä hieroglyfejä että kun tähän nyt on näin kirjoitettu niin tässä on se lopullinen totuus

olisin kaivannut sinne myöskin aivan samalla tavoin arviota siitä mitä kuntataloudelle valtion pitäisi tehdä

ottaa tai omia veronkevennyksiä on liikunnan

l keventämällä ja hioa lähinnä keventänyt verotusta nimenomaan kunnallisverotusta keventämällä ja kompensoinut sen sitten valtionosuuksien kautta mikä on johtanut kunnat kestämättömään tilanteeseen eli siihen tilanteeseen joka tässä asiakirjassa todetaan

silloin piti oikein miettiä miten tähän pitäisi suhtautua ja mietin kyllä edelleenkin

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri näin se varmaan on mutta on kysyttävä että jos se arvokkuus edelleen siellä säilyy niin miksi se arvokkuus sitten niistä laitoshoidon ehdoista poistetaan

eli arvoisa puhemies tämä kehysselonteko ei vastaa niihin keskeisiin kysymyksiin joihin sen pitäisi vastata

siis nämä kaikki käytännön seikat puhuvat tietysti sen puolesta että tätä lakia tarvitaan mutta sitten kysymys ihmisen itsemääräämisoikeudesta on siinä määrin keskeinen ja arvokas perustuslailliseltakin kannalta että ei tämä asia ihan yksinkertainen ole

tässä varmaan läsnä olevat edustajat muistavat kun jokin iltapäivälehti kyseli meiltä joku aika sitten onko teitä nyt kiusattu tai ahdisteltu ja ajattelin että vastaan että en vastaa kun ei ole kokemuksia kunnes sitten yhtäkkiä sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksessa huomasin että nythän minua kiusataan

siksi tämä kehysselonteko

minä listan mennä listan mukaan edustaja

siitähän tässä nimenomaan on kysymys

siis mikään muu oikeasti siinä ei muutu

tämä on se iso kysymys

niitä hyviä pyrkimyksiä joihin te viittasitte haetaan tässä vain sillä että poistetaan arvokkuuden säilyttäminen laitoshoidon ehdoista

minua kiusattiin ensinnäkin kuuntelemalla asiantuntijoita tässä myöhemmin esille tulevassa toimeentulotuen leikkauslaissa

toisaalta sitten kyllä varon korostamasta liikaa sitä että tällaiset sanoisiko lääketieteen kannalta toissijaiset asiat kuten tietosuoja ja ehkä jopa tämmöinen yksityisyydensuojakin pääsisivät liikaa haittaamaan tarvittavan ja välttämättömän hoidon antamista

mutta kun kuulimme asiantuntijoina näitä käytännön työntekijöitä ja kun he kertoivat juuri sen huolen joka on täällä noussut esiin myöskin kaikkien minua ennen puhuneitten puheenvuoroissa eli tämän resurssipulan ja sen aiheuttaman työn vaikeutumisen jonka seurauksena melkein puolet työntekijöistä vaihtaa työpaikkaa vuoden aikana ja toisaalta myöskin vaikka olisi haluja ja vaikka olisi lain suomat edellytyksetkin mutta kun ei ole voimavaroja niin siihen ei pystytä ja kun kysymys on lapsista lapsista jotka ovat menettämässä otteensa elämään syrjäytymässä kun minä tämän kuulin niin silloin minusta kyllä aidosti tuntui että nyt minua kiusataan

se mitä me itse asiassa tarvitsisimme tämän ongelman ratkaisemiseksi olisi onnistunutta sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistusta jota tässä nyt ollaan kovasti tehty

minua vain hieman hämmästytti että kun ohjausryhmässä oli kanta että uudenmaan tuottamisvastuualueen pitää olla uudenmaan kokoinen ja siellä on vain yksi alue ja se vaatimus kaikkein voimakkaimmin tuli juuri kokoomuslaiselta ministeriltä niin tämä teidän näkemyksenne tuntuu olevan vähän toisenlainen

sen myötähän käytännössä nämäkin ongelmat ratkeaisivat koska pystyisimme turvaamaan niillekin paikkakunnille joille nyt on ollut saatavissa vain ei virkalääkäreitä eli keikkalääkäreitä päivystykseen tai ylipäätään vastaanotoille virkalääkärin jolloin tätä ongelmaa ei olisi olemassa vaikka tätä lakia ei muutettaisikaan

mutta kiistän kyllä sen että tämä laki ikään kuin valaisi koko suomen samaan muottiin

tämähän on puitelaki ja tällä annetaan nimenomaan sote alueille ja ennen kaikkea niille tuottamisvastuualueille jotka ovat niitä pienempiä alueita mahdollisuus varsin vapaasti toteuttaa itseään ja katsoa miten sillä alueella nimenomaan toimitaan mitä siellä tehdään

yhteinen havainto yhteisestä ongelmasta jonka me kaikki tunnistamme ja teemme lakeja joista kuitenkin tiedämme että ne eivät johda tavoitteeseensa koska voimavarat puuttuvat niin jotenkin tulee mieleen että jotain tarttis tehdä vähän

sote alueet ohjaavat niitä tuottamisvastuualueita kerran neljässä vuodessa tehtävillä järjestämissopimuksilla ja ministeriö huolehtii ministeriö ja lopulta jopa eduskunta joka aina nelivuotiskauden alussa käy täällä keskustelun ja päättää siitä mitkä ovat nämä kansalliset linjaukset ja ministeriö ryhtyy sitten katsomaan että sote alueet niitä toteuttavat

kyllä

siltä pohjalta tuottamisvastuualueille annetaan varsin vapaat kädet ottaa huomioon kuten pitääkin niiden alueiden erityinen luonne ja toimia sen mukaisesti

jos niin ei tapahdu niin sitten on valittu väärät päättäjät jotka eivät ymmärrä niiden alueiden erityispiirteitä mutta ei tämä laki estä sen huomioon ottamista

olen aika monta sopimusta elämäni aikana solminut mutta kertaakaan niihin mahdollisesti liittyvissä rikkomuksissa joita nyt kovin paljon ei ole ollutkaan en ole voinut edes odottaa että sinne saapuisi joku kolmas osapuoli joku muu kuin viranomainen rankaisemaan minua siitä että jätän noudattamatta sitä sopimusta

sasi täällä ovat todenneet että se ongelma on nimenomaan siinä valvonnassa

varsinaisen talousarvion ohella tässä päiväjärjestyksen kohdassa käsitellään myöskin lisätalousarviota ja valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusta

sanoin silloin ministeri hyssälälle että ehkä meidän yhdessä pitäisi yrittää pitää huolta siitä että tämän lapsen ja kenenkään muunkaan lapsen ei tarvitsisi elää huonommassa tai pahemmassa maailmassa

tämä yksityinen pysäköinninvalvonta joka nyt tapahtuu niin kuin on tapahtunut tolpassa olevan sopimuspohjan perusteella muistuttaa niin paljon virallista sakotusjärjestelmää että eroa tavallisen ihmisen on mahdoton tajuta